näin varmasti on mutta juuri sen takia valiokunnat kuulevat asiantuntijoita ja ainakin ympäristövaliokunnan osalta kuuleminen alkoi tänään ja erittäin arvokasta tietoa oli mahdollista saada ja tehdä kysymyksiä asiantuntijoille

ydinvoiman tuotantokustannukset eivät vaikuta valtiontalouteen ja jos vaikuttavat niin vain positiivisesti lisääntyneiden työpaikkojen ja edullisemman sähkön kautta

kiitos

arvoisa herra puhemies

ongelmia on syntynyt erityisesti väestöltään taantuvilla alueilla

lisäksi valtion saamiset ovat paremmin turvattuja luottotappioriskiltä

hallitusohjelmassa on mainittu että hallituksen tavoitteena on työurien pidentäminen alusta keskeltä ja lopusta ja tässä nimenomaan tämä loppupää on kyseessä

joka tapauksessa näkisin niin että ylipäätään ikärajojen asettaminen kategorisesti johonkin kohtaan ei ole nykyaikaa eikä perusteltua

mikäli ihmisellä on kykyä halua ja terveyttä osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon työelämään niin hän voisi näin menetellä

ehkä joissakin tehtävissä sitten lääkärintodistuksella vaikka vuosi kerrallaan eteenpäin jolloin tarkistetaan miten terveys kestää kyseiset tehtävät

siirtoviemärihankkeet olivat meillä ympäristövaliokunnassa käsittelyssä muitakin hyviä vaihtoehtoja siellä oli mutta todellakin tämä oli ehkä perusteltua viedä loppuun kun alkuun on päästy

korostan sitä että siirtoviemärihankkeet ovat myös itämeri hanke ja itämeri asia on meille kaikille yhteinen ja se on myös hallitusohjelmassa vahvasti kirjattu

kuinka hyvin olette huomioinut tai aiotte huomioida kun vertailette kirkkonummen porkkalaa ja suomussalmen hossaa paikallisen tuen merkitystä

olen ymmärtänyt että hossaa tukevat yrittäjät kuusamon kunta suomussalmen kunta maakuntaliitto

arvoisa herra puhemies

ympäristövaliokunnassa käsittelimme ja teimme lausunnon tästä vesilain muutoksesta

tavoitteenahan on varautua poikkeuksellisiin tilanteisiin ja sateisiin kuivuuksiin ja mahdolliseen ilmastonmuutokseen joka sitten voi näihin poikkeuksiin johtaa vedenpinnan nopean vaihtelun myötä

nyt on hieman yllättäen tullut kolmisenkymmentätuhatta maahanmuuttajaa ja se on osittain hallitsematonkin tilanne ollut vaikka se on hyvin hoidettu

varsinainen asia minkä takia pyysin puheenvuoron on se saatesanoiksi valiokunnalle että olkaa tarkkana tämän rokotusasian kanssa mikäli se tähän nyt jollain tavalla kuuluu

energiateollisuus oli ehkä ainoa taho joka pientä kritiikkiä esitti lähinnä tietysti siinä mielessä että tulojen menetykset saattavat heillä kuten edustaja leppä tässä aikaisemmin mainitsi tulla kysymykseen

itseäni huolestuttaa se että leviää tällaisia uskomushoitoja ja näkemyksiä että rokottaminen on ylipäätään vaarallista ja kun se rokotuksen kattavuuspeitto alkaa heikentyä niin riskit alkavat myös kasvaa siitä että vaaralliset taudit leviävät

ympäristövaliokunta kiinnitti huomiota sitten myös tällaiseen ympäristönäkökulmaan sanomalla että aiempaa parempi tulvatilanteisiin varautuminen vähentää myös kiintoaineiden huuhtoutumista ja ravinnekuormitusta vesistöihin

arvoisa herra puhemies

on puhuttu varhaiskasvatuksesta ja peruskoulutuksesta mutta se kirjaus mikä täällä on jäänyt vähemmälle huomiolle koskee lasten huolto ja tapaamisoikeuslainsäädännön uusimista

siihen liittyy merkittäviä ongelmia joiden kulut välittömät ja välilliset ovat miljoonaluokkaa kymmeniä miljoonia

tämä laki ja siihen liittyvät ongelmat koskevat huoltokiusaamista vieraannuttamista ja ongelmia tapaamisoikeussopimusten noudattamisessa

todennäköisesti ainakin ministeri lindström on yhtenä ministerinä vastaamassa näistä asioista ja samoin mäntylä ja rehula omalta saraltaan

siinä saattaa olla vivahteita sellaisiin tapahtumiin maailmanhistoriassa missä eri valtiot ovat tehneet erilaisia kokeita tai kokeiluja kulttuurillisesti eheistä yhteiskunnista ja ne kokeilut eivät todellakaan ole rohkaisevia

mutta kun minä liitän edustaja saarakkala nämä kaksi asiaa yhteen että jos pyritään kulttuurillisesti eheään yhteiskuntaan ja se on tavoite niin miten kulttuuri ylipäätään voi yhteiskunnassa muuttua

arvoisa herra puhemies

etelä konnevesi ja teijo ovat tällä vaalikaudella menneet eteenpäin

pyritäänkö kulutusta hillitsemään vai pyritäänkö maksimoimaan veron tuotto

asia liittyy nimittäin tähän alkoholijuomalain uudistamiseen jossa ihmeellistä kyllä ollaan sallimassa mainonta urheilutapahtumissa

arvoisa herra puhemies

ylipäätään sitten kun puhutaan tästä luomutuotannosta niin ministeri koskisen johdolla on tehty hyvin paljon työtä ja edistetty luomu ja lähiruuan tuotantoa

ministeriltä haluaisin tässä yhteydessä kysyä koska tämä metson rahoitus tulee kahden ministeriön puolelta eli myös ympäristöministeriön puolelta

miten tämä kokonaisrahoitus ja tavoitteiden saavuttaminen näiden kahden hallinnon rahoituksella tulee teidän mielestänne toteutumaan

arvoisa herra puhemies

vastaavasti voimme kysyä itseltämme onko oikein jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja kasvihuonepäästöjen tupruttamista rajalliseen ilmakehäämme

nykyisellä tahdilla riski ilmastonmuutoksesta myrskyistä merenpinnan nousemisesta ja muista ääri ilmiöistä kasvaa koko ajan

arvoisa herra puhemies

tuulivoimakaavoitus on erittäin tärkeätä mutta me tiedämme että ja kuntaliiton lausuntojen mukaan nämä aluearkkitehdit nimenomaan tekevät myös sitä tuulivoimakaavoitusta ja tukevat sitä toimintaa

edustajat karimäki ja salolainen ottivat hyvin rakentavalla tavalla tämän kansallispuistoasian esille ja molemmat todellakin porkkala ja hossa ovat arvokkaita kohteita

eilen kun oli maa ja metsätalousministeriön hallinnonala täällä nousi pienoinen debatti ja meteli siitä kun sanoin että taantumukselliset voimat tahtovat voittaa

metso ohjelma on metsänomistajille suunnattu vapaaehtoisuuteen perustuva metsiensuojeluohjelma

jos se on vapaaehtoista ja siinä on sana metsä ja siinä on suojelu niin mikä näissä kolmessa sanassa mahtaa joitakin täällä niin hirveästi suututtaa ja kiukuttaa

nyt sitten jos porkkala on siinä toinen kärkihanke vieressä niin onko se maantieteellisesti hieman epätasapainoinen vai pitäisikö siinä tarkastella koko suomea ja sitten ottaa hossa mahdollisesti ensimmäisenä vaihtoehtona

lupaavimpiin kohteisiin tartutaan ensimmäisenä

omistaja eli kunta seuraa konserniohjauksen kautta energiayhtiöidensä toimia ja varsinkin osingonmaksukykyä

arvoisa herra puhemies

se on iso luku ja koskee lasten lisäksi tietysti molempia vanhempia ja mitä itselleni tuli oman lakialoitteeni ja juho eerolan lakialoitteen teon ja palautteen yhteydessä ilmi niin se koskee myös isovanhempia monissa ta pauksissa

tämä hallituksen esitys tapaamisoikeuslain muuttamisesta on askel oikeaan suuntaan

tällainen sovittelu ohjattu sovittelu mahdollisimman nopeasti kun ongelmia alkaa ilmetä on varmasti se oikea ja paras tapa lähteä liikkeelle niin kuin tässä jo aikaisemmin on todettu

on erilaisia sairauksia luonnehäiriöitä narsismia mustasukkaisuutta ynnä muuta haluttomuutta päästä minkäänlaiseen sopimukseen ja yhteisymmärrykseen huoltajuuden ja muiden asioiden sopimisen suhteen

mutta jokainen hyvä tulos on tietysti askel oikeaan suuntaan ja kun tämä perustuu nyt kokeilulle ja siitä on saatu hyviä tuloksia niin ilman muuta sitä kannattaa jatkaa ja laajentaa

puolitoista vuotta sitten edustaja eerola teki lakialoitteen vieraannuttamisen tuomisesta lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja oma aloitteeni lähestyi samaa asiaa hieman toisesta näkökulmasta eli lapsen tapaamisoikeuden tahallisen estämisen tuomisesta rikoslakiin ja sen sanktioimisesta

palautetta on tullut paljon ja yksi palaute mikä on tietysti myös tullut on se onko tämän oman aloitteeni osalta oikea tapa sitten laittaa jommallekummalle vanhemmalle sakko tai pahimmassa tapauksessa vankeustuomio

mutta tavoiteltavaa on se että tehtyjä sopimuksia noudatetaan ja jos sopimuksella ei ole minkään näköistä sanktiota tai se sanktio on erittäin heikko niin kuin se tällä hetkellä on niin se ei ohjaa ihmisten käyttäytymistä sellaisissa tapauksissa joissa niitä ohjausvaikutuksia tarvitaan

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys on siis hyvä mutta nämä pari lakialoitetta olisivat olleet voimakkaampia keinoja asioitten saamiseksi kuntoon

kiitän tässä yhteydessä lakivaliokuntaa oman ja eerolan aloitteiden käsittelystä

asia on otettu tosissaan ja lakivaliokunta viime viikolla teki päätöksen siitä että he laativat kirjeen joka lähetetään oikeusministeriölle ja sosiaali ja terveysministeriölle

pakolaisten määrän voimakas kasvu vaikuttaa myös suomen talouteen ja nimenomaan lisäkustannuksina ainakin lyhyellä aikavälillä

paineita kohdistuu erityisesti sisäministeriön sosiaali ja terveysministeriön työ ja elinkeinoministeriön sekä opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonaloille

siinä kirjeessä lainaan nyt sitä kirjettä suoraan valiokunta edellyttääkin että oikeusministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö yhdessä kokonaisvaltaisesti arvioivat lapsen tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöä sekä niiden kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia ottaen muun muassa huomioon lakialoitteista annetuissa asiantuntijalausunnoissa esitetyt näkemykset

tämä on vahva viesti molemmille ministeriöille siitä että siinä on korjaamisen paikka ja harkinnan paikka miten niitä asioita kannattaa pyrkiä viemään eteenpäin

valtiovarainvaliokunta toteaa julkisen talouden suunnitelmaa koskevassa mietinnössään että suomen huoltosuhde heikkenee poikkeuksellisen voimakkaasti väestön ikääntymisen johdosta kasvattaen talouteen kohdistuvia paineita

muistutan vielä tässä yhteydessä että valiokunta teki päätöksen siitä että valiokunnan kuulemat asiantuntijalausunnot ovat julkisia käsittelyn päättymisestä lähtien eli viime perjantaista lähtien ne ovat olleet niiden kaikkien saatavilla jotka haluavat niihin tutustua

maahanmuutosta on tilanteeseen apua vain jos kotouttaminen onnistuu ja muuttajat löytävät paikkansa työmarkkinoilta ja suomalaisessa yhteiskunnassa

olisi väärin kiinnittää liikaa huomiota vain yhteen osa alueeseen esimerkiksi tässä tapauksessa kehitysavun leikkaukseen

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä muistutetaan aiheellisesti että tällä vaalikaudella laaditaan hallitusohjelman linjauksen mukaisesti riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista ja vaikutuksista yhteiskunnassamme

painotan tässä että nimenomaan riippumaton selvitys jolloin saadaan sitä taustatietoa jota hallitusohjelmassakin on toivottu eli tiedolla johtaminen mahdollistuu

tähän asti maahanmuuttoon liittyvät hyvät puolet huonot puolet mahdollisuudet ja uhat ovat olleet liian pirstaleisina esimerkiksi talousarvioesityksessä ja kokonaiskuvan saaminen on erittäin vaikeata

lopuksi arvoisa rouva puhemies

rakenteellisten uudistusten ja leikkausten tavoitteena on nostaa suomen talous kasvuun ja sitä kautta parantaa työllisyyttä sekä turvata julkisten palvelujen rahoitus ja jatkuvuus

edustajaa korhonen pahoissa edustajia viihtymään paarissa edustajaa

päivä huhtikuuta tänä vuonna järjestettiin erittäin hyvä ja mielenkiintoinen seminaari jossa ministeri tarastin tuulivoimaselvitys julkaistiin

paikalla olivat ministerit kiuru niinistö wallin kyllönen ja häkämies ja sitten ex ministereistä pekkarinen kaikki ymmärtääkseni erittäin vahvasti sitoutuneita tähän tuulivoimaselvitykseen ja tuulivoiman edistämiseen

nyt ministerikunnassa on tapahtunut muutoksia ja olisin ministeri niinistöltä ja kiurulta kysynyt miten nämä ministerimuutokset vaikuttavat tähän sitoutumiseen tuulivoiman edistämisen suhteen